kun kuuntelee hallituspuolueiden edustajien ja ministeri grahn laasosen puheenvuoroja tulee sellainen käsitys että meillähän menee itse asiassa tulevaisuudessa koulutuksessa huomattavasti paremmin kuin nyt puhutaan niistä uusista kehittämishankkeista mutta kun katsotaan raakoja lukuja seuraavien neljän vuoden aikana

sitä tuetaan parhaiten lisäämällä työttömien yksinhuoltajien kansaneläkeläisten ja muiden pienituloisten tuloja

no täytyy antaa tunnustusta edustaja puumalalle että hänellä se ei enää pyöri nimittäin muistan kun yhdessä teimme välikysymyksen koulutusleikkauksista

toinen on todella tämä edustaja harkimon jo mainitsema kansallinen liikuntafoorumi joka on syyskuun lopussa jossa on järjestäjinä opetus ja kulttuuriministeriö valtion liikuntaneuvosto valtioneuvoston kanslia olympiakomitea valo ja yleisradio

tämä peruskoulun tuntijakoesitys olisi merkinnyt muun muassa piilotasokurssien tuomista peruskouluun sitä että kaikki koululaiset eivät olisi enää yhtenäisessä yhtäläisessä peruskoulussa samoissa luokissa opiskelleet vaan heidät olisi varhaisessa vaiheessa jaettu taustan perusteella hyviin ja huonoihin oppilaisiin

muistan hyvin myös sen miten jokainen puolue sanoi että viime kaudella leikattiin jo liikaa koulutuksesta että enää emme leikkaa ja nyt on tehty kaikkien aikojen suurimmat leikkaukset koulutuksesta

arvoisa puhemies

aikaisemminkin olin epäillyt että kokoomuksen korvissa ja ministeri kataisen korvissa on vaikkua ja kyllä tämä ministeri kataisen puheenvuoro osoitti sen että korvat ehkä kuulevat tai mukamas kuulevat mutta tosiasiat sivuutetaan

edellisen kerran me kävimme erittäin hyviä keskusteluja mutta myös puhuttiin että tässä me toisillemme toinen uskovainen toiselle uskovaiselle todistelemme nyt tarvitaan isompi joukko mukaan

pääministeri sipilä kysyi miksi vasemmisto ei ole valmis kasvattamaan valtion omistusta yrityksissä

arvoisa puhemies

kun te sanoitte että tämä olisi tuonut lisää tasa arvoa niin ketkä ovat ministeri virkkunen ne tahot jotka vastustavat koulutuksellista tasa arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa

kiitoksia arvoisa puhemies

sitä maksavat työttömät vuokralla asuvat pätkätyöläiset pienellä kansaneläkkeellä rintamamiestalossa kitkuttavat ja tätä veroa hallitus nyt haluaa nostaa

arvoisa ministeri helsingin kaupunki on suurin varhaiskasvatuksen toteuttaja suomessa ja helsingin kaupunki suhtautuu erittäin kriittisesti subjektiivisen päivähoito oikeuden leikkaamiseen ja vastustaa sitä

erityisesti ihmetyttää se että kun tiedetään että isoissa kaupungeissa asumiskustannukset ovat lähteneet täysin käsistä ihmisillä saattaa mennä reilusti yli puolet käteenjäävistä tuloista asumiseen vuokraan nyt näitä kustannuksia ollaan nostamassa

eivätkö tällaiset asiantuntijalausunnot saa teitä miettimään uudestaan päätöstä vielä kolme puheenvuoroa ja sen jälkeen ministeri grahn laasonen ja sitä päätöstänne

kysynkin teiltä

eli teidän viestinne on siis ilmeisesti helsinkiläisille kokoomuslaisille

ensi vuonna tullaan yli kaksinkertaistamaan seuroille suoraan annettava tuki ja sen kriteerinä on nimenomaan se että nämä kuukausimaksut ovat riittävän matalat

me emme tule pärjäämään huippu urheilussa pienenä kansana jos me emme saa kaikkia lapsia ja nuoria lahjakkuuksia mukaan mutta vielä tärkeämpää on se että jokainen saa liikunnallisen elämäntavan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ihmettelen kun ministeri katainen koko ajan puhuu siitä että kaikki suomalaiset asiantuntijat ovat sitä mieltä että ainoa vaihtoehto on se mitä katainen esittää

jos katsotaan liikunnan ja urheilun rahoituksen kehitystä viimeisen kymmenen vuoden aikana niin se on reilusti yli kaksinkertaistunut ja raul rahoitus joka on huippu urheilulle tullut on reilusti yli kaksinkertaistunut

olemme samaa mieltä kuin te outokummun terästehtaan osalta että terästä tarvitaan ja se on parempi että se tuotetaan suomessa ja mahdollisimman puhtaasti

sen vuoksi nyt pitää nimenomaan rakenteita uudistamalla löytää se millä saadaan sinne suoraan valmentajille suoraan huippu urheilijoille lisää tukea

olemme myös sitä mieltä että rautaruukki olisi pitänyt säilyttää suomalaisomistuksessa mutta edustaja autto teidän puolueenne myi sen ssablle ruotsiin

mutta siitä huolimatta toivomme että ne petetyt raahelaiset terästyöläiset jotka kokoomus petti sosialidemokraatit petti tällä kaupalla saavat kuitenkin jatkossa työtä siitä huolimatta että pelkona on että työpaikkoja siirretään ruotsiin

tärkeintä on energiansäästö

me voisimme olla esimerkiksi taajuusmuuntajien ykkösmaa biotalous sieltä rakennetaan työllistävistä kotimaisista ratkaisuista sitä tietä jolla saadaan meidän sähkönkulutusta ja energiankulutusta vähenemään jolloin sitä riittää aivan tarpeeksi sinne raaheen ja sinne tornioon

tele ja arvoissaan kuin mies vuosi on pitkä aika varsinkin politiikassa

kun katsoo ministeriaitiota niin siellä on kovin toisenlaiset kasvot kuin vuosi sitten tähän vastaavaan aikaan ehkäpä hivenen raikkaammat sellaiset

tärkeintä liikuntalaissa on huomioida se että liikunta pitää saada läpi yhteiskunnan menevänä ajatteluna että meillä ei panosteta vain huippu urheiluun ja lasten ja nuorten urheiluun

niin kuin tiedetään esimerkiksi kakkostyypin diabetes on lisääntynyt räjähdysmäisesti koska liikkuminen arkiliikkuminen työpaikoilla liikkuminen on vähentynyt

talouden tilanne on heikko työllisyysnäkymät ovat huonot joten työtä riittää myös salin molemmilla puolilla ensi vuonna

ja siinä olen huomannut että esimerkiksi elinkeinoministeri vapaavuori on myös tuonut esille tätä että toivon mukaan löydetään entistä paremmin se miten me voimme tukea myös työpaikoilla liikkumista sitä että mennään kävellen polkupyörillä töihin jos se on mahdollista tarvitaan työtä liikkuvista päättää tulevan vain yksi palo

joulunpyhät kuitenkin mahdollistavat pienen huilitauon kaikille suomalaisille ja työntekijöiden kannalta pyhäpäivät osuvat vielä parhaalla mahdollisella tavalla kaikki arkipäiviin

valtiovarainministeri jyrki katainen kehui että hallitus on tehnyt suomenennätyksen

lupaatteko te että myös hallitus ja ministerit lepäävät jouluna ja keräävät voimia ensi vuotta varten

samaan aikaan korkotuki ja ara lainoituksesta vapautuvissa vuokrataloissa vuokrat nousevat käsittämättömästi

tosiasiassa te siis haluatte maksattaa tämän laman niillä ihmisillä jotka asuvat tavallisissa kerrostaloissa jotka ovat kaukolämmön piirissä

arvoisa puhemies

tämä maakaasuverotuksen korottaminen merkitsee sitä että ympäristöystävällisistä maakaasubusseista esimerkiksi joudutaan tulevaisuudessa luopumaan

sekö on vihreää liikennepolitiikkaa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asian puiminen neuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelua kesä suojelu on päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään valtiovarainvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes naisia voimme neuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan arvoisa herra puhemies

tämän lain myötä taiteen keskustoimikunta muuttuu taiteen edistämiskeskus virastoksi

se on totta

tätä asiaa on käsitelty edellisellä vaalikaudella ja siitä on tehty myös lakiesitysluonnos mutta sitä ei koskaan tuotu perustellun kritiikin vuoksi edes eduskuntaan asti

jaskarille totean että kyllä kuntien henkilökunta ja kuntalaiset kuuluvat kuntayhteisöön mutta en tiedä kuuluvatko jo nokian johtajat yliopistoyhteisöön

ja kaiken lisäksi ed

hallitusohjelmaan on kirjattu se että taiteen keskustoimikunta muuttuu taiteen edistämiskeskukseksi ja näiden taidetoimikuntien toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa joten tässä vaiheessa on järkevä saumakohta saada uusi taiteen edistämiskeskus käyntiin

jaskari on ilmeisesti edelleen sitä mieltä että yliopistojen autonomiaan ja demokratiaan ei kuulu se että yliopistoyhteisö saisi edes puuttua tähän asiaan

te olitte perustuslakivaliokunnassa niin kuin kerroitte päättämässä että tehtävät ovat laadultaan sellaisia että niihin kuuluva päätösvalta ja vastuu pikemminkin perustelevat virkasuhteen säilyttämistä palvelussuhteen muotona ainakin yliopiston johtavan hallinto opetus ja tutkimushenkilökunnan osalta

sen vuoksi ryhdyimme opetus ja kulttuuriministeriössä pikaisesti selvittämään millä tavalla me pystymme parantamaan sitä viime kauden esitystä ja tekemään sellaisen esityksen taiteen edistämiskeskuksesta joka tyydyttäisi laajasti taidekenttää

edustaja tolppanen paras tapa tässä on harmaan talouden vastainen toiminta että tänne ketään ei tuoda polkemaan palkkoja jätetä sosiaaliturvamaksuja ja veroja maksamatta

matkalla perustuslakivaliokunnasta sivistysvaliokuntaan mielenne muuttui ja kun tätä esitettiin te äänestitte vastaan mutta nyt te voitte äänestää tämän teidän oman näkemyksenne puolesta tänään täällä salissa kun se esitetään hienoa on jäänyt edustaja alanko kahiluoto lea mars pykäläkohdissa

arvoisa puhemies

avoimesti valmisteltiin aloitettiin laajalla kuulemisella vuorovaikutuksella ja on huomioitu laajasti se kritiikki jota tuli edellistä esitystä kohtaan ministeri wallinin aikana

eussa emme voi estää esimerkiksi virolaisia tulemasta tänne ja jos heille maksetaan työehtosopimusten mukaiset palkat maksetaan sosiaalimaksut ja verot niin eihän meillä mitään sitä vastaan ole

tässä keskustelussa nyt on oleellista se että kun puhutaan että suomen velkaantuminen pitää taittaa kaikki ovat siitä samaa mieltä ja ainoa keino jolla se taitetaan on se että me saamme työllisyyden paranemaan ja että meillä talous lähtee kasvuun

paljon on myös huomannut että on vääriä tietoja liikkeellä tämän lain sisällöstä

tietysti silloin edustaja terho oli brysselissä eikä muista sitä keskustelua mutta silloin nimenomaan painotettiin sitä että nyt on tehty jo liikaa leikkauksia enempää ei tehdä

ja nyt lyhyesti käyn läpi nämä keskeiset asiat mitä tässä laissa on jotta korjaantuu myös näitä väärinkäsityksiä joita julkisuudessa tai yhteydenotoissa on ollut

ette vastannut ministeri katainen kysymykseeni mitä on teidän leikkauslistallanne kun te olette sitä mieltä että leikkauslistoja pitää tehdä

leikkaa koulutuksesta mikä heikentää meidän tulevaisuuden mahdollisuuksia leikkaa ostovoimasta eläkeläisiltä työttömiltä opiskelijoilta mikä vie erityisesti pienyrittäjien työpaikkoja ajaa pakkolakeja joilla leikataan lomarahoja sairausajan palkkaa mikä heikentää ostovoimaa ja vie kulutusta

mutta ymmärrän sen että edustaja terho joka on kovempi thatcheriläinen kuin valtiovarainministeri stubb konsanaan ajattelee niin että leikkaukset ovat hyvä asia

taiteen edistämiskeskus korvaa nykyisen tkt viraston niin kuin olen sanonut ja nykyisen tktn taidetoimikunnan korvaa taideneuvosto

teimme yhdessä välikysymyksen koulutuksesta puolustimme yhdessä opintotukea opintotuesta vastaavana ministerinä en antanut senttiäkään periksi siinä kun haluttiin opintolainapainotteiseen malliin ja me yhdessä teimme yhteistyötä vaikka te olitte oppositiossa siinä että torpattiin nämä kokoomuksen ideat

arvoisa puhemies

eli päätöksentekoa viedään lähemmäksi taidekenttää ja näin voidaan taiteen autonomiaa vahvistaa

edustaja turunen poistui jo mutta kysyi millä tornion terästehdas pyörii

meidän mielestämme ei enää koskiensuojelulakia pidä avata yhtään valjastamatonta koskea ei pidä valjastaa mutta näiden jo olemassa olevien laitosten tehokkuutta pitää nostaa

se ei tule olemaan mikään virkamieselin vaan nimenomaan taiteen tuntijoita taiteen osaajia taiteen ymmärtäjiä

no esimerkiksi sen vuoksi että me emme ole esittäneet lomarahojen poistamista niin kuin jotkut perussuomalaiset emme pekkaspäivien poistamista

arvoisa puhemies

pääministeri stubbin hallitus ennakoi väärin tämän vuoden työllisyysmäärärahojen tarpeen

toinen kritiikin kohde oli se että tässä edellisen vaalikauden esityksessä alueellisten taidetoimikuntien määrää oltiin vähentämässä

mutta se minua kiinnostaa että jos se väärä arvio tehtiin miksi sitä ei nykyinen hallitus korjaa vaan päinvastoin niin kuin välikysymyksessä tuotiin esille leikkaa entisestään työllisyysmäärärahoja

tässä esityksessä lähdin heti alussa käytyäni läpi kritiikin liikkeelle siitä että esityksellä ei vähennetä taidetoimikuntien eikä alueellisten taidetoimikuntien määrää

mutta kysymys onkin siitä että samojen pääomien panostaminen kotimaisiin uusiutuviin loisi enemmän sama pääoma loisi enemmän työpaikkoja alueellisesti

vai onko teillä sellainen käsitys että taloustilanne ja työllisyystilanne ensi vuonna dramaattisesti paranevat ja tarvitaan vähemmän työllisyysmäärärahoja kuin tänä vuonna jolloin ne loppuivat kesken puolivälissä vuotta

arvoisa puhemies

tässä esityksessä läänintaiteilija nimi oltiin korvaamassa muistaakseni nimellä alueellinen taidekoordinaattori tämmöistä nykyaikaista hallintokieltä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

nyt ulkoministeri soini puhuu stubbin suulla viimeksi eilen stubb halusi erikseen kultarannassa korjata että pitäisi puhua sotilasliittoon kuulumattomuudesta

se on hyväksi koettu hyvin tunnettu nimi ja kuvastaa vaikka läänit ovat nykyään isompia kuin aikaisemmin sitä työtä mitä läänintaiteilijat tekevät

jos ajattelee niitä puheenvuoroja joita rkp ja kokoomus ovat pitäneet täällä niin ne kuulostavat hyvin samankaltaisilta kuin liberaalien ja moderaattien puheet kultarannan keskustelussa

myöskin olisin toivonut että paikalla olisi vihreitä jotka kuitenkin ovat ainakin julkisissa puheissa puolustaneet opiskelijoita ja opintotukea